tässä on kyseessä hallituksen esitys jossa suomen teollisuussijoitukselle eli tesille annetaan hiukan laajemmat valtuudet

eli nyt kun yhtiöllä on tehtävänä nykyisen pääomasijoitustoiminnan harjoittamisen lisäksi toteuttaa ja hallinnoida teollisuuspoliittisin perustein poikkeustapauksessa tehtäviä sijoituksia ja osakehankintoja tämän uuden tehtävän hoitamiseksi ehdotetaan että yhtiö voisi pääomasijoitustoiminnan harjoittamisen ohella hankkia kohdeyritysten osakkeita tapauskohtaisesti arvioitujen poikkeuksellisen vahvojen teollisuuspoliittisten perusteiden nojalla

suomessa on paraikaa käynnissä syvälle menevä laaja mittava teollisuuden rakenteellinen uudistumis ja muutosprosessi ja meillä on rakennemuutosalueita hyvinkin paljon suomessa ja rakenteellisia riskitilanteita paljon

tähän murrosvaiheeseen saattaa liittyä poikkeuksellisia tilanteita joissa on vahvoja perusteita osallistua näihin teollisuuspoliittisesti merkittävien yritysten rakennejärjestelyihin myös valtion sijoituksin tai osakehankinnoin

tähän valiokunta katsoi että valtiolla on oltava mahdollisuus toteuttaa myös tämänkaltaisia ja tämäntyyppisiä toimenpiteitä

erityisesti ilahduimme tästä hallituksen esityksestä koska tämmöistä instrumenttia ei ole valtiolla ollut tähän asti tässä laajuudessa

puuttuminen markkinoiden vapaaseen kehittymiseen olisi tämän esityksen mukaisesti mahdollista vain erittäin painavista syistä kuten strategisesti erityisen merkittävän osaamisen ja teknologian säilyttämiseksi ja kehittämiseksi suomessa

näissä on oltava merkittävä kansallinen intressi mutta jos muita vastaavanlaisen lopputuloksen turvaavia josta muu

tätä tarkoitusta varten on aikanaan ollutkin suomen teollisuussijoitus joka on valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö ja nyt sen valtuuksia todella laajennettaisiin

valiokunta pitää tarpeellisena huolehtia siitä että vain erityisistä syistä tehtävät teollisuuspoliittiset toimet erotetaan selkeästi yhtiön perustoiminnasta eli että tähän tehdään määrätynlainen palomuuri ja toivoo että valtioneuvoston asetuksella sitten voidaan selkeyttää näin toimintojen eroja

kohteena voivat olla vain yhtiöt joilla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja joihin tehtävistä sijoituksista voidaan odottaa saatavan tuottoa ainakin pidemmällä aikavälillä

nämä mistä nyt keskustellaan ovat kooltaan ja riskiltään suurempia kuin teollisuussijoituksen nykyiset sijoitukset ja sen takia tätä lakia nyt tässä tarvitaan

kun ne ovat myöskin kooltaan ja riskiltään suurempia niin valiokunta edellyttää että niissä tehdään tarkempaa kokonaisarviointia johon sisältyy riskiarvioinnin ohella hankkeen kattava vaikutusarviointi myös yhteiskunnan kokonaisedun kannalta

esityksessä on kuitenkin varauduttu myös tilanteeseen jossa teollisuuspoliittisin perustein tehtävät toimet saattavat edellyttää valtion lisärahoitusta jotta teollisuussijoituksen päätehtävän hoito ei vaarannu

tähän myöskin sitten toivotaan lisäpanostuksia sillä tavalla että tesi pystyy toimimaan nykyisessä mittakaavassaan

näillä toimenpiteillä on tarkoitus vähentää energiantuotannon asumisen ja liikenteen päästöjä ja samalla luoda uusia teknologian vientipotentiaaleja ja mahdollisuuksia

tämän takia valiokunta ei ole halunnut lähteä linjaamaan uusia tavoitteita uusia tekijöitä kovinkaan vahvasti koska näistä linjauksista nyt keskustellaan nimenomaan täällä parlamentaarisessa työryhmässä

talousvaliokunta on nostanut esille muutamia huomioita siitä mitä tässä selonteossa olisi voinut harkita ja käsitellä vähän paremmin

minkälaiset asiat energiaverotuksessa vaikuttavat nimenomaan kilpailukykyyn ja taloudellisiin yritysten toimintamahdollisuuksiin meidän energiaintensiivisessä teollisuudessa

toimintaympäristöä on analysoitu aika ohuesti

eli selonteko olisi ollut oivallinen paikka tunnistaa epävarmuustekijöitä ja arvioida vaihtoehtoisia suunnitelmia

nämä laajemmat analyysit eri tavoitteiden ja keinojen yhteensopivuudesta ja niiden epäsuorista pitkän aikavälin vaikutuksista puuttuvat joskin olemme saaneet selvityksen siitä että näitä toimintaympäristön muutoksiakin laajemmin tässä parlamentaarisessa työryhmässä analysoidaan ja tehdään sitten niiden pohjalta päätöksiä

valiokunta on kiinnittänyt siihen huomiota että nimenomaan toimintaympäristön muutoksista liuskekaasu joka on mullistamassa meidän energiamarkkinoita ja nimenomaan hintaa aika voimakkaastikin on jäänyt pienelle huomiolle ja tästä syystä aiheutuva kivihiilen alhainen hinta joka on jo pitkään ollut markkinoilla tämän suuntainen on lisännyt kivihiilen käyttöä maailmanlaajuisesti ja nimenomaan lisännyt sitten myöskin päästöjä koska kivihiili on haitallisimmista polttoaineista se suurin

valiokunta on myös kiinnittänyt huomiota siihen hallitusohjelman kirjaukseen jossa nimenomaan kiikkulaudan mallina turvetta ei saisi vähentää kivihiilen kustannuksella vaikka nyt on juuri näin käynyt

niitähän komissio on nyt yrittänyt viime vuosien aikana korjailla

valiokunta huomioi sen että suomen teollisuus on energiaintensiivistä ja yli kaksi kolmasosaa energian tarpeesta on tuonnin varassa

tästä syystä suomi on erittäin haavoittuvainen energian maailmanmarkkinoiden häiriöille jolloin nämä toimintaympäristöt on äärimmäisen tärkeää huomioida

huoltovarmuus energiatehokkuus metsäpohjaisen biomassan käyttö kohtuuhintaisen energian toimitusvarmuus myös kulutushuippujen aikaan edellyttävät nimenomaan omavaraisuusasteen nostamista ja energiatehokkuuden parantamista

näitä tukimuotoja hallinnoidaan kolmella eri hallinnonalalla mikä haittaa ja vaikeuttaa päätöksentekoa ja eri tukien arviointia mihin suuntaan ne vaikuttavat

valiokunnan mielestä olisi otettava käyttöön mekanismeja joissa julkisyhteisöt voisivat muuten kuin suorin tuin edistää tiettyjä energiantuotantotapoja

lopuksi vielä arvoisa puhemies suomen kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää että elinkeinoelämän logistiikan kustannukset pysyvät kohtuullisina

ja vielä arvoisa puhemies mietintöön sisältyy kaksi

kiitän hallitusta että hallitus on ottanut todella vahvasti toimeensa sen että metropolialuetta viedään yhtenä asiana eteenpäin myös eduskunnassa ja että metropolialueesta sen ongelmista ja myöskin sen hyvistä puolista keskustellaan koko maata ajatellen

nähdään että metropolialue on vankka ja tärkeä osa koko suomen kehittymisen kannalta jolloin on hyvä että on listattu ne ongelmat mitä metropolialueella on

niihin pystytään sitten jatkossa mahdollisesti tarttumaan ja kaikki myöskin hyväksyvät että tämän alueen ongelmia ja asioita kehitetään yhteistuumin

tämä on vähän sellainen toisaaltatoisaalta mietintö jossa puhutaan toisaalta siitä että pääkaupunkiseudun kuntia velvoitetaan yhteistyöhön ja jos ne eivät vapaaehtoisesti toimi niin sitten pakkotoimin mutta toisaalta tässä hetken päästä sanotaan ettei kannatetakaan pakkoliitoksia

kun ymmärsin pääministerin puheista että tämä perustettava yhtiö rekisteröidään suomeen niin silloin ymmärrän myöskin että tämä tuleva yhtiö maksaa voitostaan veroa suomeen ja sitä kautta se tuotto kertyy takaisin suomeen

kun mennään pari kappaletta eteenpäin tulee esiin se että pääkaupunkiseudun metropolialueen kuntien yhteistyö eri toimielimissä eri tasoilla on perustunut vapaaehtoisuuteen ja toiminut erittäin hyvin

eduskunta hyväksyi hanhikiven periaatepäätöksen jo noin neljä vuotta sitten ja katsoi että uuden ydinvoimalan rakentaminen olisi yhteiskunnan kokonaisedun mukaista

eli halutaan pakkotoimia että toimitaan yhteistyössä mutta sitten kuitenkin vapaaehtoiset toimet ovat edenneet erittäin hyvin ja on päästy asioissa eteenpäin

hankkeessa tapahtuneet muutokset ovat olleet merkittäviä ja tämän takia valtioneuvoston päätöksestä täydennyshakemus on läpikäynyt kaikki samat valmisteluvaiheet sekä päätöksentekomenettelyn kuin täysin uusi periaatepäätöshakemus

sitten loppulausunnossa kannanotossa vielä halutaan erityisesti sitä että kansalaisilla olisi hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oman elinympäristönsä päätöksentekoon

mutta eikö tämä tarkoita nimenomaan sitä että jos mennään suurempiin ja suurempiin kokonaisuuksiin pakkotoimilla niin eikö se tarkoita sitä että kansalaisilla kuntalaisilla on entistä huonommat mahdollisuudet vaikuttaa oman alueensa päätöksentekoon

eli itse en pakkotoimia hyväksy en näissä olosuhteissa enkä myöskään jatko olosuhteissa

tämä on todella toivottu lakimuutosesitys ja kun valiokunnassa sitä käsittelimme niin esille tuli nimenomaan se että nyt ajanmukaistetaan tämä olemassa oleva laki vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä ja se että tässä ei ole kyse pelkästään puolustusteollisuudesta vaan myöskin turvallisuusteollisuudesta tai siihen liittyvistä aloista palvelutoiminnasta

näen itsekin täällä pääkaupunkiseudulla asuneena että asioita pystytään hoitamaan hyvin yhteistyössä yhteistuumin eteenpäin vieden kun se tahtotila on

osana laajaa energiapalettia ydinvoima merkitsee vakaata luotettavaa energianlähdettä jota suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee

arvoisa puhemies

se mikä on tärkeätä on se että tämä ei ole toimialakohtainen siinä ei ole lueteltu näitä toimialoja vaan annetaan ministeriölle entistä laajemmat valtuudet seurata ja valvoa ja katsoa mitkä meille ovat strategisesti tärkeitä asioita

siis jotta me saamme työuria pidemmäksi me tarvitsemme työn määrän lisääntymistä ja lisäämistä ja siihen ovat nimenomaan ne kasvun tehtävät että saamme suomen kasvuun me saamme sitä työmäärää lisättyä

arvoisa puhemies

täällä on käytetty oikein tämmöisiä hienoja ulkomaantermisiä sanojakin joita ei ainakaan ihan joka päivä tuolla keskustelussa tule esiin

talousvaliokunnan jäsenenä ja tähän prosessiin tiiviisti osaa ottaneena näen erittäin positiivisena asiana sen että laajan asiantuntijakuulemisen jälkeen pääsimme yksimieliseen lausuntoon

niin kuin edustaja pekkarinen tietää meillä on paraikaa käsittelyssä ensi vuoden talousarvio ja hallitus on siihen tekemässä myöskin omia tarkistusesityksiä ja eduskunta pystyy omalta osaltaan suuntaamaan määrärahoja niille tarpeellisiksi katsomilleen aloille

kun nyt näkee että tässä ympäristössä on erilaista soluttautumista yhteen sun toiseen asiaan niin tämäkin on tärkeätä että tälläkin sektorilla huomioidaan että me pystymme tätä lainmukaisesti seuraamaan

väitän että alueella nämä erilaiset alueelliset erilaistumiset eivät niinkään liity tähän koko metropolialueeseen vaan ne ovat kuntien sisäisiä asioita

yleensä tämä on hyvin vaikea laki ja olen erittäin ilahtunut siitä että olemme pystyneet laajasti katsomaan asioita niin hyviä kuin huonojakin puolia tähän hankintalakiin liittyen

siinä ikävaiheessa hukataan monta monta kuukautta

on aika erikoista että jo vuoden lain voimassa oltua nähdään niitä ongelmia ja pullonkauloja mitä tämä laki sisältää

ei se tarkoita koko aluetta että vain jossakin ovat ne ongelma alueet ja jossakin ei ole vaan jokaisella alueella on omia ongelma alueitaan

ydinvoiman lisärakentamisen salliminen on yrityksille merkki siitä että me haluamme luoda mahdollisuuksia yritystoiminnalle myös tulevaisuudessa

takuukysymys on yksi mutta se ei riitä

myöskin tehdään saneerauksia vanhemmista ikäluokista

laajan asiantuntijakuulemisen pohjalta saadut näkemykset antavat jo erityisiä viitteitä sääntelyn vahvuuksista ja osin myös niistä heikkouksista

ongelmina on tuotu esiin että laki ei kuitenkaan ole kovin tehokas vaikka siihen pyrittiin

hankintaprosessit ovat pitkittyneet byrokratia on lisääntynyt muotoseikat ovat korostuneet sisällön ja erityisesti laadun kustannuksella innovatiivisia ratkaisuja ei pystytä käyttämään hankinnoissa

arvoisa puhemies

ydinvoiman riskejä ei pidä kieltää muttei liioitellakaan

helsinkihän on suuri ja mahtava ja silloin myöskin kaikissa yhteistyöelimissä suuri ja mahtava saa aina sen ikuisen puheenjohtajuuden joka vie maailmaa hamaan loppuun saakka sellaisenaan sillä johdolla jolloin muilla ei ole sitten oikein siiven isku ja räpyttelymahdollisuuksia mutta vikistä aina voi

euroopan ja maailman talous roikkuu kuilun partaalla

aitoihin riskeihin tulee varautua huolella

kukaan ei voi varmuudella ennustaa mitä huomenna tai ylihuomenna tulee tapahtumaan

stukin mukaan voimayhtiön tulee vahvistaa osaamistaan ja kehittää johtamisjärjestelmäänsä jotta sillä on tarvittava kyky uuden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arvioimiseksi

näkisin että suurimmat ongelmat eivät liity varsinaisesti lakiin vaan siihen miten lakia sovelletaan

jokainen asiaan vähänkin perehtynyt ymmärtää että helppoja ratkaisuja tähän monimutkaiseen kriisiin ei ole tarjolla

arvoisa puhemies

edellinen lama opetti meille että pienenä ja avoimena taloutena suomi kärsii kansainvälisistä kriiseistä eniten vaikka itse hoidamme talouttamme vastuullisesti

olen todella ilahtunut siitä että valtiorahoitteisen asuntotuotannon määrä on saatu nostettua todella kompensoimaan vapaarahoitteista asuntotuotantoa

sen takia valiokunta päätyi yksimielisesti kynnysarvojen nostamiseen kaikilta osin eli ne tuplataan ja nähtiin että se erityisesti helpottaisi pienten hankintayksiköiden tilannetta

on myös erityisen tärkeää että huolehdimme ydinvoima alan koulutuksesta ja korkeatasoisesta tutkimustyöstä jotta ydinvoimaosaamisen korkea taso säilyy suomessa ja alan asiantuntijoita riittää myös jatkossa vastuulliseen valvontaan

tilanteessa johon eurooppa on jo nyt ajautunut on aivan olennaista että koko euroalueella opetellaan elämään menot ja tulot tasapainossa

kiitos siitä valppaan hallituksen joka on tehnyt oikeita päätöksiä ja kiitos tietysti voi sanoa tälle ikävälle asialle eli talouskriisille että tämä on nyt saatu näin tasapainotettua oikeaan suhteeseensa

samaan hengenvetoon pitää sanoa että täytyy lisätä avoimuutta ja hallituksen erityisesti nyt kun varsinaisesti uutta lakia lähdetään laatimaan tulisi kiinnittää huomiota avoimuuteen ja siihen miten saadaan pk yritykset paremmin mukaan

sosiaalinen asuntotuotanto on määrätyillä alueilla laahannut todella perässä ja ministeri vapaavuori on osannut nyt tämän huomioida erittäin nopeasti ja hyvätahtoisesti

arvoisa puhemies

on aivan totta että venäjän toiminnan takia tämä hetki ei ole otollisin tai mieluisin hetki päättää voimalahankkeesta

niin kuin edustaja pekkarinen tuossa juuri kuunteli hyvin puheenvuoroni niin en luvannut mitään vaan totesin että pystymme täällä nyt käsittelemään ja katsomaan ne eduskunnan määrärahamahdollisuudet mihin ne suunnataan mistä on eniten hyötyä suomen kasvun ja tulevaisuuden kannalta jotta ne työllistävät mahdollisimman paljon vaikeassa taloudellisessa tilanteessa myös ensi vuonna

onko näihin muihin elinkeinotoimintoihin suomessa tulossa nyt tältä pohjalta mahdollisia muutoksia jotka aiheuttavat muutoksia kilpailulainsäädäntöön sitten jatkossa jotta kaikki elinkeinotoiminnat olisivat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden

kokoomuksen eduskuntaryhmä on kuitenkin samaa mieltä elinkeinoministeri vapaavuoren kanssa siitä että päätökset tulee tehdä silloin kun ne ovat pöydällä eikä silloin kun se on poliittisesti mukavinta

nämä avustukset korjaustoimintaan energiapuolelle jatkossa nyt tällä hetkellä normaaliin asuntojen korjaustoimintaan ovat todella peräänkuulutettu ja hyvä asia ja se on sitä ympäristöystävällisyyttä mitä me tarvitsemme

olisiko siinä mahdollisuuksia että erotetaan ilmoitusmenettely ja varsinaisesti lain soveltamisala toisistaan ja pakotettaisiin jollakin tavalla kaikki hankinnat julkisuuteen

kiukuttelu ja syyttely saattaa helpottaa pahaa mieltä mutta apua siitä ei ole

hankintaerien kasvu on vähentänyt erityisesti pk yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin mikä ei tosiaankaan ole ollut omiaan auttamaan ja lisäämään kilpailua

sen sijaan järkevät ja pitkäjänteiset toimet euroopan kriisin ratkaisemiseksi ovat myös meidän suomalaisten edun mukaisia

se mitä minä peräänkuuluttaisin vielä enemmän on myöskin vapaa ajanasuntoihin liittyvä lämmitysmuotojen muuttaminen ja siihen liittyvä tuki koska sehän on myös varsinkin haja asutusalueilla hyvinkin tärkeä pointti

voimalayhtiö toimii suomessa suomen lakien mukaan ja sitä johtavat suomalaiset ja sen tuottaman sähkön käyttävät suomalaiset yritykset ja tavalliset ihmiset

spekuloinnin ja populismin sijasta meidän on kaikkien tehtävä voitavamme sen eteen että voidaan välttää totaalikatastrofi euroalueella ja tätä kautta turvata myös suomalaiset yritykset työpaikat ja hyvinvointiyhteiskunnan tarvitsemat verotulot

tähän täytyy löytyä jatkossa uusia ratkaisuja

asia minkä olen nostanut moneen otteeseen täällä tämän viikon aikana esiin on nimenomaan tutkimus ja kehitystyöhön ja tuotteistukseen ja siihen panostukseen liittyvät ongelmat

tätä ei ole helpottanut myöskään se että meillä on puutteelliset tilastointimenetelmät puutteelliset seurantamenetelmät

tänään käsittelyssä oleva euroopan rahoitusvakausvälineen vahvistaminen ja joustavoittaminen on yksi niistä tärkeistä työkaluista joita tarvitsemme tässä työssä

moni näistä tutkimus ja kehittämishankkeista tyssää hallintorajoihin ja sitä kenen momentilta mitäkin asiaa otetaan on hakemusta tehdessä hyvin vaikea määritellä sitä mihin se kuuluu

vain euromaiden yhteinen vahva rahoitusvakausväline voi ostaa kriisimaille lisäaikaa niiden talouden kuntoon saattamisessa ja estää kriisin leviämisen maasta toiseen

kynnysarvoihin vielä palatakseni sen verran että vaikka nyt esitetään kynnysarvojen selkeätä nostamista eli tuplaamista nykytasoon verrattuna ne jäisivät kansainvälisesti erittäin alhaiselle tasolle eli eu sallisi meille selkeästi suuremmat kynnysarvot mutta siihen ei meillä ollut vielä halukkuutta eikä tahtoa mennä

toivon että hallinnossa sekä kunnissa että myöskin valtionhallinnossa pystyttäisiin puuttumaan näihin hallintorajojen ongelmiin ja katsomaan yhdessä mikä vie asioita todella eteenpäin etteivät ne pysähdy byrokratiaan